arvoisa puhemies

lähetä keskellä vai keskellä päivää järistyksen kolmas

olisin pitänyt sellaista ratkaisua parhaimpana jossa päivittäistavarakaupan aukioloajat vapautettaisiin hallituksen esityksen mukaisesti mutta erikoiskaupan aukioloajat pidettäisiin ennallaan

ja sehän koskee lakialoitetta kunnallisten hyviä ihmisiä kohdellaan varmasti samalla lailla

sen sijaan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan koulutuksessa voisi hyödyntää oppilaiden osaamista joka on pitkälle kehittynyt joidenkin osalta jo ala asteella

jos venäläisten kiinteistö ja maakauppoja ei haluta rajoittaa pitäisi sitten säätää kaupoille tuntuva vero

yhtenä edellytyksenä mahdollisuudelle ostaa kiinteistöjä tai maata olisi että on ollut esimerkiksi viisi vuotta suomen kansalainen

mielestäni tarvitsemme nimenomaan kansainvälisesti erittäin korkealaatuista tieto ja viestintätekniikan korkeakouluopetusta sekä panostusta tieto ja viestintätekniikan kehittämiseen ja tutkimiseen

uusilla aukiolojärjestelyillä ne saavat mahdollisuuden tunkeutua erikoiskauppaan

kuluttajatkin kantavat monin tavoin kaupan sunnuntain aukiolon laajentamisen seuraukset

kauppakeskusten aukiolotilanteeseen on perusteltua puuttua

sen sijaan emme tarvitse erillistä tietoyhteiskunnan hallintoa

yrityksiä ei pidä pakottaa kannattamattomaan aukioloon

se vain estää ongelmien ratkaisua esimerkiksi sähköisen asioinnin tai sosiaali ja terveydenhuollon ohjelmiston kehittämisessä

pidän outona sitä ettei hallitus ole ryhtynyt ratkaisemaan tätä asiaa

lakiesityksen käsittelyssä on huolehdittava siitä että yrittäjien oikeudesta päättää itse liikkeensä aukiolosta tulee selkeä ja käytännössä toimiva

arvoisa puhemies

valiokunta on saanut raporttia kuiturakentamisen tehokkaista tekniikoista en tosin ymmärrä tekniikkaa jossa tien alle rakennetaan valokuitua

ei sen vuoksi että venäläiset mökkiasukkaat tuovat muutamille mökkikuntalaisille lisätuloja voida unohtaa kauppojen yksipuolisuutta

valtion pitää panostaa riittävästi voimavaroja kuiturakentamiseen

näillä alueilla on valtion tuettava valokuituyhteyksien saamista

tämä pitäisi myös hallituksessa huomioida

nyt tämä tavoite siirtyy hamaan tulevaisuuteen

sähköistä laskutusta ei paljoakaan käsitellä valiokunnan mietinnössä

oikein toteutettuna valtio ja kunnat säästäisivät sillä kymmeniä kenties satoja miljoonia euroja

valtion ja kuntien pitää ottaa tämä asia vakavissaan ei niin että kaikki pakotetaan sähköisten laskujen käyttöön vaan niin että sähköistä laskutusta on hyödynnettävä niin pitkälle kuin mahdollista

sitten on aina muistettava että suomessa on edelleen kymmeniätuhansia ellei satojatuhansia kotitalouksia joissa ei ole tietokonetta eikä internetyhteyttä

poikkeuksina ovat helsingin ja kuopion yliopistojen apteekit jotka eivät maksa lainkaan apteekkimaksua ja saavat tästä perusteettoman kilpailuedun

valtion ja kuntien on pidettävä huolta erilaisista kansalaisista eikä ainoastaan niistä jotka ovat tieto ja viestintäyhteyksien päässä

tämän lakiesityksen mukaan yliopistolakia muutetaan niin että helsingin yliopistolle ja itä suomen yliopistolle korvataan määrä joka vastaa niiden apteekkien elinkeinotulosta maksamaa yhteisöveroa

kritiikkini kohdistuu siihen että yliopiston apteekki on saanut jo merkittävän aseman suhteessa yksityisapteekkeihin

tämä siveyttään hallinto valiokunta on arvoisa herra puhemies

ulkomaanedustuksen korvaukset ovat tapaus sinänsä

lisäksi yliopiston apteekin konserniin kuuluu tytär ja osakkuusyhtiöitä joita ovat ya prevett oy ordior oy oy galena ltd ja receptum osakeyhtiö

arvoisa puhemies

kertaan laissa olevan ulkomaanedustuksen korvaukset joita on todella paljon

olen sitä mieltä että yliopiston apteekki on laajentunut ulos omasta toimintaympäristöstään ja vie markkinoita yksityisiltä apteekeilta

varustautumiskorvaus muuttokorvaus asuntokorvaus koulutuskorvaus matkakorvaukset edustuskorvaus olosuhdekorvaus vakuutusta täydentävä korvaus korvaukset samaan asuinpaikkaan määrätyille puolisoille korvaukset puolison saadessa muita tuloja kuin korvauksia korvaukset virkamiehen vuosiloman virkamatkan ja lomautuksen aikana korvaukset virkamiehen virkavapauden aikana korvaukset

haluan esittää kiitokset oikeusministeri braxille jonka ansiosta laki asunto osakeyhtiöstä on eduskunnan käsiteltävänä

taloudelliset helpotukset antavat yliopiston apteekille jatkuvia mahdollisuuksia laajentua yksityisten apteekkien kustannuksella

tällä lailla suositaan taas yhtä yliopistoa

myös väestön ikääntyminen vaatii uusia ratkaisuja asuntoyhtiöiltä

korvaus ei voi kuin evakuointimääräyksen aikana evakuointimatkasta aiheutuvat korvaukset ja päiväraha korvaukset kuolemantapauksen yhteydessä korvaukset määräaikaisessa palvelussuhteessa muut eli tapauskohtaiset korvaukset

sen takia on hyvä että lain avulla turvataan edellytykset toimivaan päätöksentekoon ja asuntoyhtiön kehittämiseen

arvoisa rouva puhemies

mielestäni hallituksen lakiesitys on toimiva ja hyvä

taloudellisessa taantumassa kansalaisten mieleen ei ensimmäiseksi tule maahanmuuton lisääminen kun taloustaantuman takia ihmisiä on jäänyt työttömäksi

vaikka jätevesiasetus onkin herättänyt kiivasta keskustelua pitää kuitenkin huomioida ettei se lopeta kaikkia haja asutuksen päästöjä vesistöihin järviin ja jokiin

korvausjärjestelmän pitäisi olla samanlainen kuin eduskunnassa eli annetaan kuukaudessa tietyn määräinen ja riittävä kulukorvaus riippuen siitä missä maassa edustusto on

arvoisa puhemies

osakkaiden ja yhtiön johdon välisen luottamuksen kannalta on tärkeätä että pieni asuntoyhtiö valitsee itselleen ammattitaitoisen toiminnan tarkastajan

pidän kuitenkin hyvänä ympäristövaliokunnan vaatimusta jossa edellytetään että hallitus kumoaa nykyisen jätevesiasetuksen ja tekee uuden sen mukaan kuin laki edellyttää

maahanmuuttolain käsittelyn ajoittaminen ei siis osu aivan parhaimpaan aikaan

kulukorvauksen pitäisi riittää ja sillä selvä

en ymmärrä miksi ulkoasiainministeriö ja hallitus ovat päästäneet kulukorvausjärjestelmän näin

arvoisa puhemies

selviönä voidaan pitää sitä että maahanmuuttajia on aina tarjolla

on myös erittäin tärkeätä että ympäristöministeriö seuraa lain toimeenpanoa ja tekee siitä selvityksen ympäristövaliokunnalle määräajan umpeuduttua

kun näin meneteltäisiin pienissä asuntoyhtiöissä tilintarkastaja valittaisiin vain siinä tapauksessa ettei enemmistö osakkaista luota yhtiön taloudenhoitoon

monet pyrkivät pääsemään parempiin taloudellisiin tuloksiin

mutta siinä kohtaa mitä äsken ed

korkea sosiaaliturva taatut kansalaisoikeudet sekä työmahdollisuudet kiinnostavat monia itäeurooppalaisia puhumattakaan kehitysmaista tulevista ihmisistä

tärkeänä pidän myös lakiesityksessä olevaa velvoitetta yhtiön kunnossapitotarpeen jatkuvaan seurantaan jonka perusteella asumiskulujen pitemmän tähtäimen kehitystä voitaisiin paremmin arvioida

mielestäni viemäröintitukiohjelmaa pitäisi jatkaa myös tässä laissa olevan määräajan jälkeen

moniarvoinen ja liberaali suhtautuminen ulkomaalaisiin on eurooppalaisille valtioille tunnusomaista ja se houkuttelee myös valitettavasti keinotteluun maahanmuutolla

hyvää on se että hallitus tekee kuntia varten riittävän ohjeistuksen ja että tukea ja avustusta jätevesien käsittelyjärjestelmien uudistamiseksi lisätään

myös osakkeenomistajien omaa aktiivisuutta huoneiston kunnossapitämiseksi korostetaan

talouskasvun vuosina keskusteltiin siitä että suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle tekee suuren loven työvoimaan

se että meillä haja asutusalueiden kotitaloudet uudistavat jätevesien käsittelyjärjestelmiä ei vähennä merkittävästi päästöjä itämereen

vaikka tietoteknologia ja työjärjestelyt kehittyvätkin on selvää että jossain vaiheessa tarvitaan ulkomaista työvoimaa korvaamaan eläkkeelle siirtyneet

viemäröinnin puute on yleisin ongelma venäjällä baltian maissa sekä puolassa

haja asutuksen näkökulmasta on muistettava että maatalous ja sen sivuelinkeinot ovat edelleen itämeren suurimpia kuormittajia

tästä taantumasta selviämiseen menee varmasti vuosia

on myös ennakoitu että edessä ovat matalan talouskasvun vuodet minkä takia työvoiman tarve on ennakoitua pienempi

ulkomaalaislaki ei valitettavasti tietenkään vastaa kaikkien odotuksiin

tulevina vuosina maahanmuuttopolitiikan painopistettä on siirrettävä humanitäärisestä pakolaispolitiikasta työ ja yritysperäisen maahanmuuton edistämiseen

käytännössä tämä merkitsee sitä että korostaisimme sellaisten ulkomaalaisten vastaanottamista joilla on halu tehdä työtä olla aktiivisia ja menestyä suomalaisessa yhteiskunnassa

työ ja yritysperäisen maahanmuuton mahdollistamiseksi tarvitsemme yritys työllistämis ja neuvontapalveluja joiden avulla hyvin koulutetut ja osaavat ulkomaalaiset voivat sijoittua suomeen työntekijöiksi ja yrittäjiksi

arvoisa herra puhemies

suomalaisen yhteiskunnan palveluja työelämää ja yritystoimintaa on syytä tehokkaasti markkinoida

energiaverotuksessa on tarkoitus siirtyä ympäristöohjausta korostavaan energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin perustuvaan veroon polttoaineiden osalta

ulkomaalaisille tarkoitetut markkinointi rekrytointi ja yrityspalvelut sopivat hyvin osaksi edustustojemme toimintaa

tulevaisuudessa tämä verotusmuoto voisi olla päästövero jolla hiilidioksidin lisäksi verotetaan myös muita ihmisen terveydelle haitallisia päästöjä

osa kielikoulutuksesta sekä työelämä ja yritysvalmennuksesta voitaisiin toteuttaa edustustojen yhteydessä

kansalaisuuden saavuttamisen pitäisi olla kieli ja ammattiosaamisen päässä

päätyä voimistelusta ehdotus hyväksytään joko sillä että hallinto oli tuo väriä keskustelua varten esillä äänestyksen kuudes vuosi ja ponnistelusta erottaa että asia on että sivistysvaliokunta arvoisa puhemies

kansalaisuus saavutettaisiin kun suomen tai ruotsin kieli on hallinnassa ja ammattiosaamisen taso ja sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan on osoitettu

nyt kansalaisuuden voivat saada maahanmuuttajat joilla ei ole edes alkeellista kielitaitoa

kysymys on siitä miten kerätään voimavarat ilmastonmuutoksen torjuntaan

on hienoa että hallitus on lakiesityksellään kiinnittänyt huomiota vieraan kielen suulliseen kielitaitoon eli itsensä ilmaisemiseen vieraalla kielellä

on selvää että kielitaidon puute estää asioinnin kansalaisvelvollisuuksien täyttämisen sekä osallistumisen työelämään

kysymys on siitä miten verojärjestelmää kehitetään ohjaamaan kohti päästötöntä energian ja sähköntuotantoa lämmitystä sekä liikennettä

arvoisa puhemies

pk yrittäjänä totean että opintotukijärjestelmä on ollut vuosia erittäin monipuolisesti haluttu ja tuottava järjestelmä

vielä hienompaa on että lakiesityksessä on otettu kantaa osaamisen tunnustamiseen aivan uudella tavalla

siksi kotimaisten kielten taitamisen pitää olla ensimmäisenä edellytyksenä kansalaisuuden saavuttamisessa olkoonkin että maahanmuuttaja on tullut suomeen pakolaisena

osaaminenhan ei kehity pelkästään muodollisen koulutuksen vaan myös ammatillisen kokemuksen vapaan sivistystyön aikuisopintojen ja itsenäisen opiskelun pohjalta

arvoisa puhemies

nämä uudistukset on tehty niin että veroilla ohjataan kansalaiset ostamaan autoja jotka kuluttavat vähän polttoainetta ja ovat vähäpäästöisiä

arvoisa puhemies

tämän takia on erinomaista että hallitus lakiesityksellään tunnustaa ei muodollisen oppimisen tuottavan sellaista osaamista joka voidaan hyväksyä osaksi lukio opintojen suoritusta

sen sijaan että kotouttaisimme erilaisuutta tulisi painottaa suomalaisen elämäntavan omaksumista eli maassa maan tavalla periaatetta

tämän takia maahanmuuttajien kotouttamisessa keskeistä on oppia suomalainen elämäntapa sekä kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet

arvoisa herra puhemies

jos maahanmuuttaja näitä oikeuksia tai velvollisuuksia rikkoo on asiaan puututtava

mutta miksi meidän kahden hyvin mutta miksi näiden kahden tavoitteen toteuttamista vastustetaan

pidän käsittämättömänä että hallitus veti takaisin esityksensä yritysten perintöverosta joka olisi helpottanut merkittävästi sukupolvenvaihtoa yrityksissä

oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat jotka ovat syyllistyneet rikoksiin tulee palauttaa takaisin kotimaahansa

jos emme verota enemmän kulutusta siirtyy painopiste työn verotukseen ja sitähän tuskin kukaan haluaa

maahanmuuttajille jotka ovat saavuttaneet riittävän kotimaisen kielen tason on tarjottava työpaikka

kannatan ympäristöveroja kannatan sen linjan vahvistamista että verotamme enemmän päästöjä ja kulutusta

heidän on otettava työpaikka vastaan jos se on sopivalla etäisyydellä asuinpaikasta ja vähänkin vastaa ammattitaitoa

kankaanniemi että te siellä maakunnassa jaatte kaikenkarvaista viestiä että te kerrotte kunnallisvaalien alla väitteitä jotka eivät pidä paikkaansa mutta se että te vielä täälläkin teette samalla tavalla ei minusta nyt ole oikein reilua siis ei ole oikein reilua ed